tosiasiahan on se että kun tämä hallitus muodostettiin tämä kataisenurpilaisen hallitus täydennettynä sitten näillä pönkkäpuolueilla niin te olitte kun lähditte touhuamaan hyvin ylimielisiä ja ylpeitä

näin pitäisi menetellä ja toivon että myöskin järkiintymistä tapahtuu täällä kansanedustajien parissa niin että tämä todella palautetaan uudelleen parlamentaariseen valmisteluun

silloin tuntui että jos maapallossa olisi rivat niin te kääntäisitte sen pois paikoiltaan

mutta nyt kun te olette epäonnistuneet politiikassanne te huudatte oppositiolta neuvoja ja sitä tulemaan apuun

niin kuin edustaja soini puheenjohtaja soini ilmoitti niin perussuomalaiset ovat valmiit tulemaan hallituksen kanssa samaan pöytään ja keskustelemaan asioista

nyt ministeri kyllösellä kainuulaisella ministerillä olisi tuhannen taalan paikka hoitaa kainuun liikenneasioita kuntoon

tässä näyttää nyt perussuomalaiset joutuneen hallitusryhmien tulilinjalle ja tulilinja tarkoittaa sitä että me olemme pitäneet vaalien jälkeen kiinni niistä vaalilupauksista mitä me annoimme ennen vaaleja ja tulemme pitämään edelleenkin

kysynkin ministeri urpilaiselta

oletteko te todella nyt tehneet parannuksen ja edustatte myöhäisempää herännäisyyttä ja olette valmiit kuuntelemaan myöskin oppositiota

tässä on todiste siitä

me ennen vaaleja ilmoitimme että me emme suostu arvonlisäverojen ja tasaverojen korotuksiin samoin kuin lupasivat myöskin sosialidemokraatit

minä toivon että ministeri kyllönen nyt käyttää tätä tuhannen taalan paikkaa ja hoitaa pyrkii ainakin hoitamaan tämän asian kuntoon

hallitus ammentaa rahaa eteläisen euroopan hulttiovaltioille pelastaen eurooppalaisia suurpankkeja ja monikansallisia riistokapitalisteja

sitten toinen asia

miten tämä on mahdollista että kehysriihestä tihkuneitten tietojen mukaan tämä kuuden puolueen hallitus jossa lähes koko vasemmisto on mukana lyö rajusti kansamme heikko osaisia ja saattaa jo ahdingossa olevat kansalaisemme entistä tiukemmalle jopa suorastaan nälkäkuurille

tässä hallitus nyt tarkentaa sitä että siihen esitykseen eivät sisältyneet korot ja mahdolliset muut kulut

olimme eri mieltä

me emme olleet hyväksymässä sitä korotusta mutta me emme voi vastustaa sitä että hallitukselta tulee selventävä korjausesitys alkuperäiseen huonoon esitykseen

kumpaa minun pitäisi nyt tässä tukea kunhan äänestys syntyy keskustan valtiovarainvaliokuntaryhmää vai keskustan sosiaali ja terveysvaliokuntaryhmää

sosiaali ja terveysvaliokuntaryhmässä keskusta edustaja puheenjohtaja juha rehulan johdolla ehdottaa että tämä hallituksen esitys hyväksyttäisiin ja ei puutu ollenkaan tähän veroasiaan

arvoisa puhemies

pääministeri katainen puhuu kauniisti hän kuorruttaa kakun kermavaahdolla

sitten totean että tulkaa hyvät tupakkamiehet ja tupakkanaiset täällä eduskunnassa minun linjoilleni

mutta samalla totean että minulle on tullut se käsitys että hallitus ei näe suuria linjoja

siitä lähtien olen ollut savuton ja on ollut mukava olla ei haise hississä tupakalle eikä kukaan juokse pakoon sen takia että haisisin tupakalle

ja jos ette minua herra pääministeri usko niin lukekaa tämä valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus jossa valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja puheenvuorossaan antaa ankaran arvostelun ja kritiikin hallituksen ja hallituksen johtavien ministerien toiminnalle

se on hyvä linja tulkaa edustaja kettusen linjoille tässä tupakka asiassa

herra puhemies

on todella mielenkiintoista kuunnella kun vanhat puolueet täällä farisealaisesti syyttelevät toisiaan tarkoitan keskustaa ja sosialidemokraatteja kun todellisuudessa vanhaa sananlaskua lainaten totean pata kattilaa soimaa musta kylki kummallakin

heti ensimmäisenä lähti lätkimään teidän ryhmästänne jo kaksi kansanedustajaa

herra puhemies

arvoisa puhemies

tämän hieman yli kahden vuoden aikana minkä olen ollut nyt kelan valtuustossa ja sen puheenjohtajana on ollut mielenkiintoista perehtyä kelaan ja siihen nopeaan kehitykseen mitä siellä on tapahtunut

on syytä kiittää työmarkkinajärjestöjä siitä vastuusta minkä ne ottivat solmiessaan tämän raamisopimuksen

herra puhemies

se vielä olisi puuttunut tässä valtakunnassa jos olisi ajauduttu lakkojen tielle ja jopa yleislakkoon

kelallahan on erittäin pitkälle kehittynyt tietojärjestelmä sähköinen palveluverkko ja viime aikoina sen käyttäjämäärät ovat suorastaan räjähdysmäisesti lisääntyneet

olisin odottanut että tässä mietinnössä olisi enemmän vastauksia siihen kaikki me tiedämme sen että suomi juna on ajamassa yhtä raidetta suoraan eteenpäin ja edessä on kallioseinämä

kun hallitus ja edelliset hallitukset ovat ajaneet suomen tähän tilanteeseen euroopan unionissa ja rahoitusasioissa niin kuitenkin työmarkkinajärjestöiltä löytyi vielä vastuuta

on kuitenkin muistettava aina se että kelan asiakkaana on hyvin monenlaisia ihmisiä

siellä on asiakkaina myöskin semmoisia jotka eivät välttämättä pysty käyttämään sähköisiä verkkoja heillä ei ole välineitäkään siihen ja sen takia kelan palveluverkko on pidettävä riittävän kattavana ja tiheänä koko valtakunnan alueella koska kela on eduskunnan alainen ja sillä on olemassa hyvin laaja tehtävä hoitaa niitä asioita jotka sille kela lain mukaisesti kuuluvat

ei ole vastauksia tullut

sitten edustaja mustajärven kanssa olen samaa mieltä siitä että pohjoisen arktisen alueen rautatieyhteyksiä on parannettava

toivoisin että kun turistijuna helsingistä lähtee ja aloittaa matkanteon inarista eteenpäin niin konduktööri ilmoittaa että seuraavaksi kaamanen sevettijärvi näätämö ja kirkkoniemi

sinne voitaisiin panna muitakin valtion ja kuntien toimintoja

kelalla on valmius ottaa niitä vastaan

mainitsen tässä yhtenä vain omaishoidon tuen joka voitaisiin siirtää aivan hyvin kansaneläkelaitoksen hoidettavaksi mikäli vain hallituksella olisi tähän haluja

silloin tehtiin sen hallituksen toimesta maahan eräänlainen työllistävä laki velvoitetyöllistäminen joka kantoi nimeä rinteen malli

herra puhemies

totean aluksi että vihreän puolueen eli vihreiden sekä energiapolitiikka että petopolitiikka on ajautunut tiensä päähän

arvoisa herra puhemies

se oli leppäsen esittelemä malli jossa hänellä oli assistenttina heikki rinne ja se malli oli hyvä

meillä tuolla itä ja pohjois suomessa on sekä turvevaroja että energiapuuvaroja yltäkyllin ja hallituksen tehtävä ja jopa velvollisuus on hoitaa asioita niin että sekä turvetta että energiapuuta saadaan riittävästi käyttöön

tällä menolla mikä nyt maassa vallitsee olemme ajautumassa syvään taantumaan jopa suorastaan lamaan

siellä tarvitaan työtä ja leipää

tässä on eräs sektori tämä energiasektori josta tätä työtä ja leipää muun muassa kainuun työttömille ihmisille saadaan

tällä lisätalousarviolla ei kovin paljon asioita kyllä paikata mutta hyvä että on lisätalousarvio tänne tuotu niin että pääsemme myöskin ruotimaan tätä

tässä olisi erinomaisen hyvä

perussuomalaiset eivät voi olla tämän lisäta lousarvion takana

olemme jättäneet valtiovarainvaliokunnassa oman vastalauseemme ja tulemme sitten huomenna äänestämään niiden vastalause ehdotusten puolesta joihin sisältyy sekä vähennyksiä että lisäyksiä

silloin kun se lama oli päällä pääministerinä oli kepun esko aho oli myöskin keskustan puheenjohtajan aasi niin

tätä minä jo kerkesin ihmetellä tässä että mikä on nyt puhemiehelle tullut

meillä on vastalauseessa sekä määrärahali säyksiä että vähennysehdotuksia ja lisäksi meillä on kahdeksan kappaletta lausumaehdotuksia jotka sitten huomenna käymme äänestyksellä läpi

keskustelu on pääät tähti puhemiesneuvoston hyväksytään ja asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan jolle valtiovarainvaliokunnan puheenjohtajana samaan aikaan

herra puhemies

mielenkiintoista kuunnella edustajan tuossa vasemmalla kannanottoja pekkarisen kannanottoja

hän mielestäni edustaa vähän myöhäisempää herännäisyyttä

on mielenkiintoista että hän nyt vastustaa altian myyntia mutta ollessaan ministerinä hän ajoi norjalaisen yaran omistukseen suomalaisen lannoiteteollisuuden eli kemira growhown yhdessä kokoomuksen kanssa porukassa

siinä meni pilkkahinnalla lannoitetehtaat siilinjärvellä meni soklin fosfaattiesiintymä ja mistä ei ole puhuttu vielä mitään venäjän laajat markkinat

nimittäin venäjällä kun menee ihminen ostamaan apulantaa kaupasta niin hän ei sanokaan venäjäksi että ostan udobrenijeta vaan hän ostaa kemiraa

vielä tästä altian myynnistä

edustaja östman palasi tähän verotusasiaan eli yhteisöveroon

herra puhemies

tämä on totuus

sitten toisaalta kun otetaan huomioon niin sanotut henkilöyhtiöt ne eivät saaneet tässä järjestelyssä mitään ja kuitenkin valtaosa suomen pienistä ja keskisuurista yrityksistä toimii joko avoimina yhtiöinä kommandiittiyhtiöinä tai yksityisinä toiminiminä

pääministerinä oli keskustan puheenjohtaja esko aho ja silloin oli kovat taistelut että liitytäänkö euroopan unioniin vai ei

heille tulee vain rasituksia ja potin vievät nimenomaan listaamattomat osakeyhtiöt ja suuret yritykset

mutta esko aho uhkasi puoluekokousväkeä että hän jättää puolueen puheenjohtajuuden ja pääministeriyden mikäli keskustan puoluekokousedustajien enemmistö ei taivu ja se taipui

siinä samalla suomi päätti että luovutaan osakeyhtiölaissa olevasta ulkomaalaispykälästä jonka jälkeen parhaista suomalaisista osakeyhtiöistä tuli vapaata riistaa

aikooko ympäristöministeriö ja ministeri puuttua sotkamon talvivaaran kaivoksen jäte ja ympäristöongelmiin ja ennen kaikkea siihen tuleeko valtioneuvosto myöntämään kyseiselle kaivokselle sen hakeman uraanin käsittely ja jatkojalostusluvan

suomi ja suomen kansa köyhtyy ja kurjistuu ja suomi on ajettu taloudellisesti todella huonoon tilanteeseen

edustaja hänninen on vielä kovin nuori parlamentaarikko vasta muutamia kuukausia täällä ollut

hän ei ollut seuraamassa täällä kun tätä kataisenurpilaisen hallitusta muodostettiin ja käytiin siitä neuvotteluja mutta sattumalta satun tietämään mitä siellä kaikkea tapahtui

perussuomalaiset eivät voineet lähteä mukaan siihen hallitukseen mihin vasemmistoliitto meni koska me näimme että sillä hallituksen ohjelmalla me joudumme pettämään omat äänestäjämme pettämään vaalilupauksemme

vielä pelastuttiin tällä kertaa sillä että ne suomen rahat ja velanotto ovat menneet hyvään tarkoitukseen etelä euroopan hulttiovaltioitten hyväksi

tällä kertaa vielä pelastuttiin tästä

te huutelitte teidän edustajat hänninen ei ollut täällä huutelemassa että hyvähän se on sieltä puskista huudella nyt mutta me emme halunneet pettää äänestäjiämme niin kuin eivät halunneet myöskään edustajat mustajärvi ja yrttiaho ja heidät erotettiin ryhmästä

muistutan lopuksi vielä että keskusta suomen keskusta oli viemässä suomea tähän kurjuuteen

kyllä tässä tilanteessa kannattaisi myöskin vasemmistoliiton kuunnella pikkuisen oppositiota ja perussuomalaisia ottaa opiksi

on tehty suuria virheitä ja vihdoinkin olisi tullut se hetki että pitäisi tunnustaa että suuret virheet on tehty ja korjataan kurssia ja muutetaan suomi nousuun

herra puhemies

tässä lepäämässä olleessa vaalilain muutosesityksessä on todellisia muutoksia ja nyt sitten tuntuu että se raukeaa täällä eduskunnassa

tämä mitä hallitus tulee nyt sitten esittämään uutena tänne on pääasiassa vain kosmetiikkaa

hallitus lähtee siitä että tämä uudistus mikä nyt sieltä tulee voidaan viedä eduskunnassa läpi tavallisena lakina eikö niin rouva ministeri

olenko ymmärtänyt oikein

herra puhemies

lama suomea sopeutettiin tulevaan eu tilanteeseen

tämä lama johtuu kokonaan muista syistä

tämä lama johtuu nyt siitä että me olemme tiukasti sidottuna sellaiseen valuuttaan joka ei jousta jolloin aina joku joustaa ja tällä hetkellä joustaa työvoima siitä ovat osoituksena suuret työttömyysluvut ja myös yrittäjyys joustaa tässä tilanteessa

edustaja reijonen ammattimiehenä kiinnitti perusasioihin huomionsa eli toisin sanoen rakennussuunnitteluun rakennuspaikan suunnitteluun

sitten rakennuspaikan ja perustuksien teossa tapahtuu sellaisia virheitä joista reijonen mainitsi niin sanotun kapillaari ilmiön eli perustukset tehdään liian matalaan jolloin peruskosteus maasta nousee lattiaeristeisiin

samaa tapahtuu sitten myöskin kun puhutaan ilmastoinnista ynnä muusta

tämmöistä virhettä tapahtuu myöskin ja minä ihmettelen että tänä päivänä kun meillä rakennusammattilaisten koulutus on niin pitkällä vielä meillä tapahtuu semmoisia virheitä rakentamisessa joita ei tapahtunut silloin kun tavalliset maatiaiset rakensivat koulurakennuksia ynnä muita

herra puhemies

herra puhemies

suomen valtio solidiumin kautta on kaikkein suurin yksittäinen osakkeenomistaja

tämä on aiheuttanut monenlaisia harmeja käytännössä tuolla kentällä ja jos eduskunta hyväksyy valiokunta hyväksyy tämän lakialoitteen niin tämä asia tulee korjatuksi

herra puhemies

jokaisen itsenäisen valtion ja sen vastuullisen hallituksen ja eduskunnan tehtävä on huolehtia siitä että maalla on riittävän vahva ja uskottava puolustuspolitiikka ja puolustusvoimat

jokaisen terveen suomalaisen nuoren miehen velvollisuus on suorittaa asevelvollisuuspalvelu eli asepalvelus enkä vastusta myöskään mikäli naisista löytyy sellaisia jotka haluavat vapaaehtoisesti sen suorittaa

minä pahoittelen sitä että nykyhallituksen aikana on ajauduttu puolustuslaitoksen määräraha asioissa siihen tilanteeseen että näitä periaatteita ei voida toistaiseksi täysin noudattaa

minä en hyväksy sitä että tuohon pitkälle suomen itärajalle halutaan asettaa tahallaan lisää jännitteitä

haluan kaikkien kainuulaisten puolesta kiittää valtioneuvoston jäseniä ministereitä tästä rohkaisevasta tunteroisesta minkä olemme tässä saaneet viettää ja kuunnella mitä valtioneuvostolla on suunnitteilla kainuulaisten hyväksi tässä tilanteessa missä me nyt olemme todella vakavan asian edessä

minä kaikkien kainuulaisten puolesta kiitän teitä siitä että te olette nopeasti ja vakavasti ottaneet tämän asian pöydälle ja toivon että kaikki nämä toimet mitä te tulette nyt tekemään myöskin onnistuvat

toivon että te pitäisitte kainuussa vaikka siellä kajaanissa tai sotkamossa tai molemmissa nyt nopeasti myöskin tiedotustilaisuuden siitä että myöskin alueen asukkaat yrittäjät ja kaikki saisivat konkreettista tietoa

vaikka nyt television kautta onkin mennyt kyllä hyvästi vielä toivoisin että kävisitte siellä